senpä takia mielestäni siitäkin syystä tämä keskustelu on tällä hetkellä ajankohtainen ja hyvä että olemme käyneet sen täällä

akaan penttilä kysyi miksi minä en tehnyt keskustelualoitetta

tämä aloite on tehty varalle siihen takataskuun ettemme joudu siihen tilanteeseen missä olimme kesäkuussa kun päätimme lissabonin sopimuksesta eli missä kansalta ei ollut asiasta kysytty

arvoisa puhemies

rossille joka arvosteli tätä esityksen laatua teknisesti ensinnäkin sitä että olen luottanut tässä kyllä itseäni suurempiin guruihin eli niihin lukuisiin muun muassa vihreitten ja demareitten ja vasemmistoliiton kansanedustajiin jotka viime kaudella tekivät silloisesta eun perustuslaillisesta sopimuksesta aloitteen tällä tekniikalla

en tajua mihin logiikkaan perustuu se että taloudellista vakautta luodaan sillä että leikataan perusturvasta ja leikataan peruspalveluista

turvaverkkoja purkamalla ja ihmisten hyvinvoinnista leikkaamalla ei ainakaan tähän asti historiassa koskaan ole saavutettu kestävää tulosta jolla vakautetaan kansakuntia

rossille kuitenkin sitä että tämän aloitteen tarkoituksena oli esittää neuvoa antavaa kansanäänestystä koska sitovia kansanäänestyksiä käsittääkseni meillä ei ole tähänkään asti järjestetty

toinen logiikka mielestäni ontuu hallituksen kohdalla siinä että te sanotte että on ok että peruspalveluihin puututaan on ok että perusturvasta leikataan koska on ihan ok että niistä leikataan

mutta kuten taisin sanoa tuossa jo mielestäni kansa tietää mutta meidän pitää uskoa tästä

missä vaiheessa perusturvasta ja julkisista palveluista on tullut eu tason asioita joista päättää suomen valtiovarainministeri tai suomen hallitus

arvoisa puhemies

kuten sanottua ilmoitusvelvollisuus on eri kuin vapaaehtoisesti annettu ilmoitus

mielestäni kun arvioidaan vaikkapa ministerin toimintaa siihen arvioon sisältyy myös arvio siitä mitkä ovat hänen sidoksensa

edelleenkin korostan sitä että mielestäni ministeri lehtomäki on toiminut hienosti tässä ja ok ehkä sitten kaikki ministerit ovat ilmoittaneet kaikki mahdolliset mitkä itse kokevat vaikuttavan tähän asiaan

pitää katsoa ne sidonnaisuudet nyt läpi onko todella niin että kaikki kytkyt vaikkapa erilaisiin voimalaitoksiin tai joihinkin muihin on perattu näissä ilmoituksissa mitä ministerit ovat antaneet koska vaikka ministeri jääväisikin itsensä varsinaisessa päätöksenteossa niin koko valtioneuvoston uskottavuuden kannalta on toki hyvä että on tiedossa myös ne sidonnaisuudet jotka saattavat yksittäisten ministereitten toimintaan vaikuttaa ja jotka saattavat vaikuttaa vaikkapa siihen käytäväkeskusteluun mikä varsinaisen päätöksenteon ulkopuolella tehdään

käytännössä tämä muutos tarkoittaa sitä että joka viidennestä suomalaisesta pidetään mittavaa mielenterveys ja päihderekisteriä johon kerätyistä tiedoista käyttötarkoituksesta hallintovaliokunta ei ole edes samalla tarkkuudella määritellyt kuin vastaavasti puolustusvoimien oma aloitteisen ilmoitusoikeuden suhteen se on tehnyt

satonen jota arvostan kovin

niinpä kytkyä nokiaan ja ammattikorkeakouluun en suinkaan tehnyt minä vaan itse asiassa ministeri pekkarinen vastauspuheenvuorossansa koska hän ei ilmeisesti ollut huomannut että hallituksen esityksessä on erikseen ihan korkeakoulujen kehittämis ja tutkimustoimintaa koskeva momentti auki

itse omassa puheenvuorossani vaadin ammattikorkeakoulujen kehittämis ja tutkimustyön aliresursointia itse asiassa vuosittaista alibudjetointia lakkautettavaksi vähintään sitä rahaa mitä ammattikorkeakoulut itse ovat vaatineet omaan kehittämistyöhönsä

mutta samassa puheenvuorossa myös kyseenalaistin nykyisen yritystukijärjestelmän josta käytin esimerkkinä tätä erittäin epäonnistunutta matalapalkkatukimallia johon hassattiin puoli miljardia euroa ilman näkyviä työllistämistuloja ja siinä yhteydessä sanoin että pitäisi ehkä miettiä uudestaan niitä perusteita millä yritystukia jaetaan

muun muassa pienten ja keskisuurten paikallisten yritysten jotka toimivat alueellisen työllisyyden edistämiseksi erittäin hyvin toimintamahdollisuuksien vahvistamiseen tarvitaan näitä yritystukia

hyvät edustajatoverit

pakko kehuakin joskus valtiovarainministeriä etenkin kun hän on valaistunut ihmisten arjen asioissa

itse istun toista kautta ja ministerit ovat saattaneet ehkä vaihtua mutta aina se puolustuspuheenvuoro hallituksen suunnalta on ollut että ratkaisut ja parannusehdotukset ovat ihan nurkan takana odottamassa kunhan joku komitea saa työnsä valmiiksi

totesitte viime kyselytunnilla ja tässä tuoreessa kolumnissanne savon sanomissa aivan oikein mutta kenties teidän suussanne ensimmäisen kerran että raskaimman verotaakan tällä hetkellä kantavat pieni ja keskituloiset suomalaiset

päinvastoin teillä on juuri valta muuttaa veropolitiikkaa sellaiseksi että se on oikeudenmukaisempi niin että myös ne suurituloisimmat kantavat oman osuutensa ja vielä niin että tätä veropohjaa laajentamalla niillä suurituloisilla ja heidän tuloillansa voidaan mahdollisesti toteuttaa pieni ja keskituloisille ihmisille verohelpotuksia

jokainen meistä tietää että vaikka sata komitea nyt saisikin syksyn aikana työnsä omaishoitajien osalta valmiiksi niin siihen että ne parannukset ja teot tulisivat a ensiksi laiksi ja b konkretiaksi omaisten elämässä menee ainakin pari vuotta lisää aikaa joten siis omaisten tilanne on käytännössä jäädytetty vuosiksi vielä eteenpäin näillä ratkaisuilla

arvoisa puhemies

kysymys kuuluu

periaatteensa voi nimittäin myydä vain kerran

sata komitea elää omassa suljetussa maailmassaan ja omaa suljettua elämäänsä mutta täällä elävässä elämässä tämä syksy on ollut paha syksy omaisille

ministerit vanhanen kiviniemi lehtomäki väyrynen ja wallin ilmoittivat ennen vaaleja vaalikoneissa vastustavansa ainakin hitusen verran lisäydinvoimaa

kun varsinaisesti parannuksia ei ole kuulunut niin tietenkään ei olisi toivonut että myöskään heikennyksiä tulee toimimattomuuden seurauksena mutta näin valitettavasti on käynyt

viimeistään nimittäin tämän syksyn aikana hallituksen jäsentenkin on myönnettävä että omaishoitopolitiikassa on ihan rehellisesti sanottuna epäonnistuttu moneltakin osin

näyttää siltä että hallitus ja eduskunnan enemmistö ovat kyllä kuulleet omaisten hädän mutta eivät ole kuunnelleet sillä mitään muuta johtopäätöstä ei voi tehdä siitä että hallitus ja hallituspuolueitten edustajat tietyissä kunnissa ovat hiljaisuudella siunanneet sen tosiasian että tänä syksynä omaisten tilannetta on rajusti heikennetty

esimerkiksi vantaalla rikkaassa espoossa porvoossa tuusulassa mäntsälässä ja kokemäellä säästösyihin vedoten leikattiin omaishoidon tuesta kesken kautta ja omaiset pakotettiin uusiin sopimuksiin ja osa jo aiemmin omaishoidon tukea saaneista omaisista heitettiin roskakoriin ilman että kerrottiin mitkä ovat ne muut tukipalvelut mitkä sitten edes tämän omaishoitajasopimuksen tai omaishoidon tuen kautta olisivat heille tulleet

monessa kunnassa myös on tuen saamisen kriteerejä ankarasti kiristetty tänä syksynä ja ei tarpeen ei tehokkuuden ei toiminnan perusteella vaan siksi että kunnat ovat hoksanneet että se on hyvä kohta säästää kun siihen ei ole määritelty laissa vankkoja kriteerejä

tämän seurauksena tänä syksynä iso joukko uusia omaishoitajia on syrjäytetty tuen piiristä eikä heille todellakaan ole tarjottu myöskään vastaavasti mitään korvaavia palveluita

osa tästä omaishoitajien heikosta ja heikentyneestä tilanteesta tietysti selittyy sillä että samaan aikaan kuntien oma talous on heikentynyt ja ylipäätänsä kuntien tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet tarjota palveluita ovat heikentyneet mutta osa on mielestäni myös sitä välinpitämättömyyttä mikä liittyy omaishoitajien elämäntilanteeseen

nimittäin näyttää siltä ja varsinkin näen itsekin omaisen näkökulmasta että liian usein omaisille roolitetaan sellainen tukihenkilörooli että hänen elämäntehtävänsä on olla vain tukena sille kuntoutujalle

näinhän tietysti omaishoidon määritelmän mukaan on mutta sen ei pitäisi tarkoittaa sitä että henkilön joka on omaishoitaja kohdalla pitäisi unohtaa kaikki tämän henkilön omat tarpeet ja ennen kaikkea omat erillisen tuen tarpeet niissä kriisitilanteissa mitä omaishoitajuuteen liittyy

sitä paitsi mielestäni omaishoitajat myös ansaitsevat aidosti oikeuden hyvään arkeen tavalliseen elämään normaaliin maanantaihin tiistaihin keskiviikkoon torstaihin

omaiset ansaitsevat myös sen tunteen että kun he ovat vapaalla he ovat vapaalla eikä heidän tarvitse miettiä mitä sille hoidettavalle kuuluu tai miten se hoidettavan väliaikainen hoitaja siellä arjessa pärjää

arvoisa puhemies

toki meidän pelisääntöihimme liittyy se että lisätalousarviota käsiteltäessä vain hallituksen esittämät auki olevat momentit ovat auki mutta juuri tällä kertaa olisi ollut auki tämä momentti jos olisimme pystyneet tässä akuutissa tilanteessa lisäämään rahaa ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehittämisrahaan

lisäksi mielestäni tämä että omaiset on typistetty vain tukihenkilöiksi unohtaa sen tosiasian että nämä omaiset ovat ihan oikeasti isiä äitejä puolisoita lapsia ja siskoja ja veljiä

samoin haluan kiittää ed

julkisuuden hyvin hallitsevana ja julkisuutta hyvin saavana ministerinä arvoisa ulkoministeri stubb te varmaan tiedätte että vähintään yhtä tärkeää kuin on sanoa että käytte kahdenkeskisiä neuvotteluja ulkoministeriöiden kanssa on se mitä te sanotte julkisuudessa ja mistä te vaikenette

forsiusta joka omassa puheenvuorossaan kiteytti oivallisesti miten kulttuurin merkitys aliarvioidaan käytännössä lähes päivittäin politiikassa ja rahoituspäätöksissä

mielestäni näitä oikeuksia oikeuksia normaaleihin perhesuhteisiin normaaliin tunteeseen mikä kuuluu perheessä olemiseen pitäisi myös pystyä tukemaan

pohdimme tässä kollega uotilan kanssa sitä mitä tapahtuisi jos vaikkapa puolustusministeriön rahat olisivat pääosin sidottuja veikkausvoittorahoihin jotka olisivat siis pätkittyjä epävarmoja ja joka vuosi erikseen päätettäviä

päivä helmikuuta tämä nokia case ei ollut ehkä niin pitkälle mennyt eikä niin tiedossa kuin tällä hetkellä mutta tämän eduskuntakäsittelyn aikana tämä nokian tapaus ja sen mahdolliset jälkiseuraamukset ovat kuitenkin tulleet kansanedustajille tutuiksi

oma liettualainen verkostoni johon kuuluu näitä liettualaisia parlamentaarikkoja jotka tällä hetkellä taistelevat näitten ihmisoikeuskysymyksien hyväksi suorastaan huutaa suomelta virallista ulostuloa julkisuuteen jotta he saisivat työvälineen taistella näissä ihmisoikeuskysymyksissä myös omassa maassaan

ja on sääli todella sääli että valtiovarainvaliokunta ei itseäsi

nythän tämä on todellisuutta itse asiassa kaikessa kulttuurin kehittämisessä ja kaikessa niin sanotussa lain ulkopuolisessa kulttuurin tuottamisessa ja se on täysin riippuvaista siitä miten veikkausvoittorahojen rahastointeja on pakko purkaa

pää tai päätyi ratkaisuun että ei edes kuunnellut asiantuntijoita muuten kuin fingridin osalta tässä kohdassa kun olisi ehkä ollut tarvetta miettiä olisiko näihin muihinkin momentteihin ollut mahdollista tehdä edes piirun verran työllistämiseen ja kehittämistoimintaan ja ennen kaikkea mahdollisiin työpaikkoihin lisäävää vaikutusta

sen takia vetoan edelleenkin teihin että jos nämä kaksi hanketta joilla selvästi rajoitetaan ihmisoikeuksia eli täysi aborttikielto ja seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksien rajoittaminen alkavat edetä pahimmalla mahdollisella tavalla tai ylipäätänsä edetä niin olisitte aktiivinen myös julkisuudessa koska juuri siitä suomea ja suomi on iso maa ja suomen edustajia on julkisuudessa ihmisoikeusverkostossa arvosteltu että suomi on taitava keskustelemaan kabineteissa ihmisoikeuksista mutta vaikenee silloin kun olisi niin sanottu sanomisen paikka julkisuudessa

aina on jostakin kohdasta krakausta jos palvelut pelaavat jotenkuten toimeentulosta tai vapaapäivistä ei ole tietoakaan tai päinvastoin

siinähän ei ole kyse hallituksen tai eduskunnan hyvästä tahdosta vaan raha automaattiyhdistyksen omista säännöistä ja siitä kuinka hyvin suomen kansalaiset omalla pelihimollaan täyttävät näitä rahastoja

kun ajattelee sitä ketjua miten paljon yhteiskunta säästää itse asiassa sillä minkälainen iso joukko ihmisiä meillä on tällä hetkellä omaisten hoidettavana niin jos sen saman väen laittaisi laitoksiin kustannukset yhteiskunnalle olisivat huomattavasti korkeampia

eikö kulttuurin kannalta olisi paljon järkevämpää siirtää tämän tyyppiset toiminnot täysin budjettiperusteisen ja pitkäaikaisen rahoituksen piiriin

niinpä minun mielestäni pitäisi muistaa se logiikka että niin kauan kuin se omaishoidettavan hoitaja voi hyvin niin kauan kuin omaishoitajan hyvinvoinnista myös toimeentulon palveluiden ja vaikkapa niitten mielekkäitten vapaapäivien kautta myös huolehditaan siten että se on myös sille hoidettavalle mielekäs päivä niin omainen voi hyvin

kuitenkin tästä joukosta vain joka kymmenes saa tällä hetkellä kunnallista omaishoidon tukea ja useimpien kohdalla henkilökohtainen palvelutarve sekä tämän hoidettavan että omaishoitajan kohdalla on täysin laiminlyöty

omaishoitajuus ei ole väliaikainen tila

ikääntyneiden omaisilla tämä hoitosuhde jatkuu useimmiten vuodesta viiteen vuoteen ja kun kyse on pitkäaikaissairaiden mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten omaisista niin omaishoitajuus voi jatkua kymmeniä vuosia jopa puoli vuosisataa kun kyse on omasta lapsesta

kyse on siis pitkäaikaisesta työsarasta ja tästä upeasta työstä josta juhlapuheissa aina muistetaan kertoa miten upeata työtä omaiset tekevät mutta valitettavasti näyttää siltä että yhteiskuntana emme ole valmiita antamaan omaishoitajille sinne arkeen niitä työvälineitä joita he tarvitsisivat

niinpä tämä käsitteillä oleva lakialoite esittää neljää yksityiskohtaa parannettavaksi omaishoitajan arjessa

emme tässä kohdassa esitä siirtoa kelaan omaishoidon tuen osalta mutta toivehan on että tämä kuuluisa sata komitea nyt siihen tämän syksyn aikana päätyisi

vääntäkää edes yhden kerran tällaiselle yksinkertaiselle kansanedustajalle syy miksi olette niin haluttomia laittamaan näitä keinottelijoita vastuuseen aiheuttamastaan tuhosta tai miksi olette haluttomia edes istuttamaan heidät neuvottelupöytiin joissa mietittäisiin korkojen kohtuullistamista tai lainaehtojen muuttamista

tässä keskustelussa on hyvin tullut esille että tämä on erittäin vastenmielinen päätös joka meidän täytyy tässä eduskunnassa tehdä mutta myöskin vastuullinen päätös

eli kun heidän omaisensa ottaa laskuun mukaan niin pitäisi olla huomattavasti isommasta joukkueesta kyse

vasemmisto linjasi taannoin viime viikonloppuna että se ei pelkästään vastusta uutta lisäydinvoimaa vaan haluaa myös asteittain luopua nykyisestä ydinvoimasta

mielenterveyskuntoutujan omaisen huomioiminen omaisena on tarpeen myös sen takia että valitettavasti mielenterveyskuntoutujan omaisella itsellään on moninkertainen riski sairastua masennukseen verrattuna normaaliin väestöön yleensä

perusteluna tähän on että ydinvoima on epäeettistä se on fossiilista se on kallista ja se on ennen kaikkea hyvin lyhytnäköistä energiapolitiikkaa

tällainen itsetunnon kohotus että hyväksytään että on omaishoitaja omaishoitajien joukkueessa ettei tarvitse esittää minkä takia somaattisten sairauksien omaishoitajilla on omaishoitajuuteen ja siitä saatavaan tukeen matalammat kynnykset kuin psyykkisten sairaitten omaisilla on olisi jo sellainen parannus näitten omaisten arjessa

valitettavasti tällä hetkellä paitsi että meillä ei ole tarkkaa tietoa omaisten määrästä ei myöskään ole laadittu yhtään sellaista kansallista ohjelmaa tai suunnitelmaa jossa tunnistettaisiin mielenterveyskuntoutujan omaisten työn kuormittavuus mitä kautta sitten pystyttäisiin laatimaan myös sellaiset kuntakohtaiset kriteerit jotka huomioisivat myös mielenterveyskuntoutujien omaishoitajien tarpeet

kohta muutamia vastattavaksi ennenko alennus toisi ensimmäinen arvoisa puhemies

omaishoitajuus on fyysisesti ja psyykkisesti raskasta hoiva ja hoitotyötä se on ympärivuorokautista työtä ja useimmiten ympärivuotista työtä sen lisäksi

näemme että kun kunnat joka tapauksessa pitkälti huolehtivat sekä palveluista ja omaishoidon hoito ja omaishoidettaville annettavista palveluista että niistä muista tukitoimista olisi luontevaa että julkinen kunnallinen työterveys olisi se työterveysmuoto joka taattaisiin näille käytännössä aidosti arjessa työtä tekeville ihmisille

arvoisa työministeri eikö ole hurskastelua puhua kolmen kuukauden takuusta nuorille erilaisista toimista jos meille vuodettu temmin paperi sisältää sen todellisuuden että tämän vuoden määrärahat on käytetty

tällä hetkellä omaishoidon tuki leikkaa muita etuuksia ja muun muassa ansiotyön ja omaishoitajuuden yhteensovittaminen on käytännössä monelta osin tehty täysin mahdottomaksi mikä mielestäni on ristiriidassa hallituksen linjausten kanssa muun muassa perheen ja työn yhteensovittamisesta

tänään ja muutama viikko sitten työttömäksi jääneitten nuorten kohdalla hallitus tarjoaa toimia vasta mahdollisesti lokakuussa

omaishoitajuudessahan on juuri kyse tästä

tällä hetkellä tätä mahdollisuutta ei ole

lisäksi verotus on sellainen että se leikkaa eläkkeensaajilta ja työttömiltä muita tuloja siinä määrin että yhteensovittaminen on mahdotonta

tällöin näissä hoito ja palvelusuunnitelmissa tulisi huomioida myös omaishoitajan omat hoito ja palvelutarpeet joilla tuetaan omaishoitajia tässä arvokkaassa työssä

arvoisa puhemies

omaishoitajien tuki omaiset ansaitsevat muutakin kuin kauniita juhlapuheita ja jonotusta sata komitean jonossa

toivon että tämä aloite omalta osaltaan edistäisi sitä työtä jota eduskunta on varmasti valmis tekemään omaishoitajien hyväksi

hallituspuolueitten edustajat peräävät täällä eu tason tekoja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi työn teettämisen ehtojen parantamiseksi ja ympäristönsuojelun tehostamiseksi

sen sijaan meidän tällä hetkellä pitäisi miettiä mitä me yhdessä muitten eurooppalaisten kanssa teemme jotta suomessa ja euroopassa ei ole lapsiköyhyyttä että me saamme kurottua terveyserot ja toimeentuloerot kiinni myös eurooppa tasolla vai onko hallitus jo sitä mieltä tai muovannut tahtotilakseen että se seisoo tumput suorassa globaalin rahan edessä kun lapset suomessa ja euroopassa näkevät nälkää

myös minä olen murheellinen mutta suurinta surua minulle aiheuttaa se että hallitus käyttää täällä käänteishöpölogiikkaa puolustellessaan tekoja joiden seuraukset ovat juuri niitä mitä nyt käytetään puolusteluna tämän lain suhteen

arvoisa puhemies

silpputyöstä kärsivän naisvaltaisen alan kohdalla tämän työehtosopimuskierroksen aikana yritettiin ratkaista semmoisia pitkällisiä ongelmia kuten työturvallisuusongelmia joissa työnantajapuoli asetti ehdoksi sille että yksin työskentelevä ihminen saa tukea ja turvaa ollessaan yksin kaupassa sen että sitten toinen puoli suostuu tiettyihin työaikamuutoksiin

tuen tasosta

kun omaishoitajien järjestöjä kuuntelee ja omaishoitajia itseänsä niin itse asiassa tuen tasoakin tärkeämpää on ensinnäkin saada tunnustus siitä että on omainen että tunnistetaan se omaisena olemisen asema

jos omaiset voisivat laittaa asioita tärkeysjärjestykseen niin ykkösenä tärkeysjärjestyksessä olisivat ne kunnolliset palvelut saatavilla olevat palvelut sekä tälle hoidettavalle että omaiselle kakkosena olisi toki se toimeentulo koska se toimeentulo vaikuttaa myös siihen henkiseen hyvinvointiin monellakin tapaa ja sitten itse asiassa vasta kolmantena olisivat ne vapaapäivät joita käytännössä aika monella omaisella on ja vaikka laki niin sallisi ja jopa olisi niitä kultaisia kuntia jotka niitä mahdollisuuksia tarjoaisivat niin aika monelle omaiselle siitä huolimatta saattaa olla henkisesti vaikeaa ottaa näitä vapaapäiviä

sen sijaan hallituksen velvollisuus ja itse asiassa juuri tästä esityksestä vastaavan ministerin velvollisuus on pohtia ja selvittää tämän lain yhteiskunnalliset seuraukset sekä myös seuraukset tasa arvonäkökulmasta

tämä ei ole pelkästään toive tämä on eduskunnan edellisen käsittelyn yhteydessä esittämä vaade ja tätä selitystä emme ole tänne saaneet

mitä tulee selkeyteen niin tämän lain perustelutekstin ensimmäisessä osiossa kerrotaan että kauppojen aukioloajat selkeytetään niin että isänpäivästä jouluaattoon on tietyt kellonajat jolloin kaupat ovat eri lailla auki kuin muuten

on totta että laitoshoitoa tarvitaan mutta esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien osalta se on aivan kaoottinen tilanne että hallitus on linjannut että laitospaikoista siirrytään kotihoitoon samaan aikaan kun mielenterveyskuntoutujien omaisia ei edes tunnisteta kotona hoitaviksi omaisiksi ja niitä avopalveluita ei ole olemassa

ihmisen onni ei ole elää vuosikausia laitoksessa mutta ihmisen onni ei myöskään ole elää heitteillä vuosikausia

tällä hetkellä meidän työterveyslaitoksemme on erittäin huolissaan siitä että ihmiset jotka käyvät työssä ovat ylistressattuja ja heillä ei ole mahdollisuutta vapautua oman työnsä stresseistä ja tämä lakiesitys ei ainakaan työhyvinvointia edistä eikä muuta meidän työkulttuuriamme lepoa suosivammaksi

ollila jokaisella asialla on hintalappu on totta näin mutta väittäisin että kalliimmaksi omaishoitajien kohdalla tulee se että emme tee jotakin näitten asioitten eteen emmekä nyt satsaa rahallisesti niihin

minun mielestäni lyhytnäköistä talouspolitiikkaa ja rahapolitiikkaa on se että jätämme tänään tekemättä säästösyistä jotakin mikä huomenna maksaa meille sata jopa tuhatkertaisesti

tässä laissa ja tämän käsittelyn yhteydessä olisi siis pitänyt myös näkyä miten hallitus aikoo vastata työn ja perheen yhteensovittamisen haasteeseen kun kauppojen aukioloajat etenevät

yhä useammassa perheessä tämän jälkeen on vaikeata löytää yhteistä aikaa

samoin viikonloput ovat rikkoneet sitä yhteistä aikaa mikä perheillä on ollut käytettävissä

yksinhuoltajien äitien tai isien arkeen ei ole minkäänlaista selitystä miten heidän työn ja perheen yhteensovittamisen haastettaan aikoo hallitus tämän esityksen myötä tukea

täällä huudeltiin jo että tämä esitys tulee tuomaan lisää yksinäisiä lapsia ja sen takia olen yllättynyt että sellaisetkin tahot jotka ovat tunnettuja lasten puolesta tekemästään työstä ovat jättäneet täysin huomiotta sen että tämä laki ei takaa vuorohoitopaikkoja niille lapsille joitten vanhemmat ovat nyt enenevässä määrin iltaisin kiinni työssä ja viikonloppuisin kiinni työssä

jo nyt tiedetään että jokaisessa kunnassa on pulaa vuorohoitopaikoista lapsille

jo nyt tiedetään että isosta joukosta lapsia tulee avainkaulalapsia yksinäisiä avainkaulalapsia yöksi vain siksi että kunnat eivät ole järjestäneet riittävässä määrin hoitopaikkoja

tässä taloudellisessa tilanteessa jossa nyt elämme kunnat eivät myöskään tule järjestämään lisää vuorohoitopaikkoja ellei hallitus todellakaan aio millään tavalla auttaa kuntia tässä hommassa

mitä tulee joukkoliikenteen suosimiseen hallitus on sitoutunut ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja joukkoliikenteen suosimiseen mutta ei kerro millään tavalla miten varmistetaan ettei tämä päätös entisestään tue autopuoluetta joka on taas jälleen kerran saamassa voiton ilmastonmuutoksesta

automarketit nimittäin sijaitsevat tämänkin päätöksen jälkeen useimmiten kaukana työntekijöittensä kodeista ja aivan varmasti se että joukkoliikenneratkaisut eivät tue ja joukkoliikennetukipäätökset eivät tue hiljaisen ajan liikennöintiä tarkoittaa sitä että yksityisautoistumisen voittokulku sen kun jatkuu työntekijöitten osalta pakon sanelemana

kuten ministeri cronberg omassa puheenvuorossaan totesi tähän asti lainsäädäntö on edes näennäisesti suosinut lähikauppoja mutta nyt tämä lakiesitys ei sitä tee